kun tässä kuuntelee opposition aika kirjavia ja välillä sekaviakin puheenvuoroja niin kyllä tässä välttämättä tulee mieleen tämä lauantai iltojen ihmisten puolue

toisaalta ja toisaalta köyhiä kreikkalaisia pitää auttaa mutta kreikan valtiota ei pidä eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan mutta suomen ei pidä olla siinä mukana ja koko potti pitää neuvotella uudestaan ihmisten puolue

arvoisa puhemies

tässä ollaan turvaamassa isompia asioita omalta pieneltä osaltamme koko euroopan tulevaisuutta ja suomen on syytä olla siinä mukana sillä jos tämä laiva alkaa upota kreikasta alkaen niin suomi on muuten siinäkin mukana ja sitä me emme halua

mielestäni on hyvä että lakia parannetaan ja selkiytetään esimerkiksi yhdenmukaistamalla kotimaisten ja kansainvälisten adoptioiden prosesseja ja parantamalla asianosaisten oikeusturvaa

adoptiota suunnittelevien pitää olla valmiita melkoiseen byrokratiaprosessiin ja siihen että asiat eivät aina etene toivotulla tavalla

adoptiolakiin esitetään kirjattaviksi uudet säännökset adoptiohakijan vähimmäis ja enimmäisiästä sekä hakijan ja adoptoitavan vähimmäis ja enimmäisikäerosta

mielestäni tässä kohtaa on kuitenkin otettava huomioon myös se että hakijoilla on yleensä takanaan vuosien prosessi asian kanssa minä aikana tuo ikäraja on saattanut umpeutua

ymmärrän kyllä että ikärajat varmaan tavallaan helpottavat hallinnollista yksinkertaisuutta adoptiomenettelyyn kun tapauskohtaisten harkintojen tarve vähenee mutta en silti pidä sitä riittävänä perusteena esitetyille ikärajoille

arvoisa puhemies

mielestäni tarkkaa yläikärajaa ei tällä tavalla pitäisi asettaa ja kiinnitin huomiota siihen että myös perustuslakivaliokunta on tähän asiaan kiinnittänyt lausunnossaan huomiota

politiikassa hyvin herkästi tarkoituksellakin ymmärretään toisten puolueitten edustajien puheenvuoroja väärin ja hyvä että tämä tuli nyt tarkasti kirjattua

helmikuun eurooppa neuvostossa euroalueen edustajat sopivat prosessista koskien euroalueella toteutettavia lisätoimia jotka johtaisivat uudenlaiseen talouspolitiikan koordinointiin tavoitteena kilpailukyvyn vahvistaminen euroalueen jäsenvaltioissa

mielestäni on kuitenkin erittäin tärkeää että se tapahtuu aikaisempien vanhempien ja adoptiovanhempien yhteisellä sopimuksella ja lapsen edun huomioon ottaen

arvoisa puhemies

avun tarve ei ole ajankohtaista ainoastaan adoption alkuvaiheissa vaan sille on mahdollista tarvetta myös vuosien kuluttua adoption vahvistamisesta kun lapsi kasvaa ja kehittyy

suomen etu tosin on ollut että olemme toimineet sovitulla tavalla

sen sijaan huithapeleita ei pidä tässä kohtaa kovin paljoa kuunnella

arvoisa puhemies

haluan vielä ottaa esille yhden mielestäni tärkeän asian nimittäin adoptiokohdemaiden lisäämisen jonojen lyhentämiseksi

arvoisa puhemies

tähän keskusteluun tarvitaan nyt tavallisen maaseudun ihmisen näkökulma

mitä tämä tarkoittaa omalla kohdalla

jonot ovat pitkät siihen on monia syitä mutta yksi syy on se että kohdemaita joista adoptioita suomeen tehdään on hyvin vähän käytännössä vain kourallinen

kunnilta tarvitaan nyt toimintaa ja linjauksia jotta tieto saadaan joka paikkaan perille ja varmaan ympäristöministeriöltä vähän ohjeistuksia kunnalle tässä asiassa

jonot ovat tällä hetkellä tuskastuttavan pitkiä ja kohdemaiden lisääminen voisi olla hyvä ratkaisu niin adoptiota haluavien kuin vanhempia tarvitsevien lastenkin kannalta

lopuksi minäkin kannustaisin hallitusta vielä pohtimaan adoptio oikeuden laajentamista avoliitossa eläviin

arvoisa puhemies

pakotteita on tarvittu ja nähtävästi tarvitaan edelleenkin mutta tässä kevään aikana olisi kyllä hyvä arvioida mitkä niistä ovat järkeviä ja mitkä eivät niin järkeviä

ympäristövaliokunnalle on ympäristöministeriön toimesta kerrottu että useat itämeren tilan parantamiseen tähtäävät yhteistyöhankkeet ovat vaarassa mennä jäihin näitten talouspakotteitten johdosta

tämä tilanne huomioiden nämä suomenlahtea ja itämeren kunnostamista estävät pakotteet ovat kyllä järjenvastaisia sillä eu maat kyllä sahaavat omaa jalkaansa

voisiko ajatella että edes tämmöistä pakotetta josta on enemmän haittaa meille itsellemme kuin venäjälle niin voisko sitä edes pidä sitä arvioitaisiin uudestaan ja mietittäisiin joitakin semmoisia pakotteita joilla päästään paremmin lopputulokseen

julkiset menot olivat ilman valtavia lainakorkoja tai lainojen lyhennyksiä miljarditolkulla tuloja suuremmat

kreikka ei ole onnistunut toimimaan aikaisempienkaan sopimusten mukaisesti joten valitettavasti on vaikea uskoa että tästäkään yrityksestä menestystä tulisi

arvoisa puhemies

se on iso asia ja suomen ei pidä hyväksyä mallia jossa isot jäsenmaat päättävät ja pienille kuten suomelle jää maksumiehen rooli

tämä ei ole helppo tie ja varmasti siinäkin eun apua tarvitaan mutta se antaisi kreikalle uuden alun ja muu euroalue pääsisi eroon painavimmasta kiviriipastaan

miksi ette kaatanut tätä osaa sopimuksesta

esille on nousemassa pysyvän vakuusrahaston kapasiteetin tuntuva nostaminen sadoilla miljardeilla euroilla ja sehän tietäisi jälleen myös suomen vastuiden kasvattamista

kaiken kaikkiaan voi todeta että tällä nyt hyväksyttävällä paketilla ostamme vain aikaa ja pitkitämme tuskaa niin kreikassa kuin muuallakin euroalueella

jos suomi tähän pakettiin mukaan lähtee onko siitä käsitystä vielä mitä suuruusluokkaa suomen osuus siitä voisi käytännössä olla

sanoitte tuossa puheessanne että komission tuore ilmasto ja energiapaketti on askel oikeaan suuntaan mutta tuossa paketissa kuitenkin luovuttiin sitovista tavoitteista uusiutuvien energianlähteitten käytön suhteen

onko sekin teidän mielestänne todella askel oikeaan suuntaan

jos on miten aiotte varmistaa sen että uusiutuviin energialähteisiin ja liikenteen biopolttoaineisiin panostetaan suomessa voimakkaasti myös tulevaisuudessa ja mielellään myös euroopassa laajemminkin

viimeinen pullo jonka itse olen alkosta ostanut oli pullo alkoholitonta viiniä mutta myönnän että olen sieltä kyllä ihan alkoholillistakin viiniä ostanut

minulla voisi olla mielipiteitä näihin muihinkin asioihin mitä tässä on ollut keskustelussa mutta ehkä ne liittyvät monilta osin alkoholilain kokonaisuudistukseen ja keskustellaan siitä sitten vielä syvällisemmin erikseen

tämähän ei mikään vallankumous ole eikä mikään suuren suuri muutos edes vaan itse asiassa aika pieni muutos lainsäädäntöön joka palauttaisi tuon vanhan käytännön mikä parilla kolmella festivaalilla oli

edustaja kiuru toi esille näitä alkoholin ongelmia ja se oli ihan aiheellista

varmaan niillekin on perusteensa ja näitä kaikkia tietyssä määrin tarvitaan mutta minä itse näen kuitenkin että pidemmällä tähtäimellä se oikea vastaus on kuitenkin siihen kulttuuriin vaikuttaminen

se on vaikeaa se on varmasti hidasta mutta siitä huolimatta siihen suuntaan kannattaa mennä että koetetaan tervehdyttää tätä alkoholikulttuuria sivistyneeseen suuntaan

ja kun meillä on näitä muutamia onnistumisia tälläkin saralla kuten nämä vanhat käytännöt järvenpään puistobluesissa tai pori jazzeilla niin otetaan oppia näistä harvoista onnistumisista mitä meillä alkoholipolitiikassa alkoholikulttuurissa on ja annetaan niille uudestaan mahdollisuus ja puututaan niihin asioihin missä ongelmia alkoholin suhteen on päättynyt mutta sillä että

pari päivää varten esitellä päivisin se vie sofia puhemies hevosten rattaita vietiin ja panna verolle neljäs korvata kaksituhattakuusitoista pidettävään täysistunto

oliko edustaja kaikkoselle